viime talvena opetusministeriön työryhmä esitti että työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeudet siirtyisivät työnantajalle ellei toisin sovittaisi

muistan ihan muutaman päivän takaa ylen uutisoinnin jossa pääkaupunkiseudun kuntien päättäjät kritisoivat hallitusta siitä että siltä puuttuu koko kaupunkipolitiikka

eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta

vuoret järisevät ja syntyy hiiri

arvoisa puhemies

syksyllä eduskunta vielä velvoitti hallitusta katsomaan määrätietoisesti työllisyyden perään ja kiinnittämään vakavaa huomiota sosiaalisiin ongelmiin syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi

puhemies

kulttuuri on aurinko ihmisen henkiselle hyvinvoinnille

olisihan se mukavampi ja enemmän ehkä kiitosta opposition vaihtoehdolle voisin tarjota jos ei olisi tällaista uskottavuusongelmaa että valtiovarainministeri sitten ei ole halunnut kun teillä oli kuitenkin pääministeri

samassa yhteydessä hallitus on pistänyt käytännössä katsoen jäihin tämän lähiöiden kehittämisen ja se liittyy mitä suurimmassa määrin myös viisaaseen asuntopolitiikkaan

uskon että esimerkiksi kansalais ja työväenopistoissa kansanopistoissa sivistysjärjestöissä historian varrella tehty kulttuurityö on ollut merkittävä tekijä demokratian vahvistumisessa kun se on rohkaissut ihmisiä varjosta valoon henkiseen vapauteen ja sen oivaltamiseen että jokaisella ihmisellä on oikeus olla täysi kansalainen

tämän pitkäaikaisasunnottomuuden kehittämisohjelman paavon lisäksi valtio on juuri siksi halunnut panostaa nyt oman panoksensa siihen että syntyisi lisää myös näitä kohtuuhintaisempia koteja ihmisille ja olemme lisänneet merkittävällä tavalla valtion tukea näiden kotien rakentamiseksi

mekin voimme siellä verojaostossa sitten kenties keskustella siitä ja katsoa mikä se lopullinen malli on

leikkausten kohteena ovat vähimmäispäivärahat kansaneläkkeet takuueläkkeet rintamalisä kotihoidon tuki vammaistuki työmarkkinatuki asumistuki ja lapsilisät

työn ja ympäristön kulkeminen käsi kädessä on sosialidemokraateille samaan aikaan tärkeä ja rakas periaate sekä käytännön tie rakentaa reilua suomea ja reilua maailmaa

tosiaan kaiken kaikkiaan puhemies asia on nyt vain niin että veroparatiisit harmaa talous ja veronkierto ovat erittäin iso ongelma tässä yhteiskunnassa niin kuin me kaikki tiedämme ja on hyvin merkittävää että tämä hallitus on käärinyt todella hihat ylös sen suhteen että nyt tähän vihdoin puututaan

ei ole huomautettavaa

luulenpa että mazzarellalla olisi huomautettavaa

arvoisa puhemies

luulen että puolella miljoonalla työtä vailla olevalla suomalaisella on huomautettavaa

arvelen että isolla joukolla lapsiperheitä on huomautettavaa kun hallitus näyttää peruuttavan muutaman viikon takaisen lupauksensa peruuttaa päivähoitomaksujen korotus

tämä kyseinen esitys on yksi osa kokonaisuutta

eli ideahan tässä nimenomaan on se että kun tämä vero ohjaa kuluttajia ostamaan sellaisia ympäristöystävällisempiä tuotteita jotka ovat vähemmän pakattuja niin eivät ne tuotteet suinkaan tällä kukkarolla käy vaan sellaiset kannustavat taloudellisesti tämmöisiin valintoihin

monta osaa on jo toteutettu ja monta asiaa tullaan vielä tekemään

olemme tähän mennessä esimerkiksi budjetoineet lisää rahaa harmaan talouden torjuntaan ja monia hyviä käytäntöjä on nyt jo tehty lisää verrattuna siihen mitä edellinen hallitus sai aikaan

kannamme aitoa isoa huolta siitä ristiriidasta mikä tällä hetkellä on nähtävissä hallituksen tavoitteen ja sen tekemän politiikan välillä

minä nyt huomautan ensin näistä tietojärjestelmistä että kyllä edellisellä hallituksella olisi ollut täydellinen mahdollisuus pistää niitä kuntoon niin että tämä on nyt vähän jälkijättöistä

se minkä haluaisin sanoa niin kyllähän tänä päivänä me joka ikinen kun kauppaan menemme tiedämme että vielä tänä päivänä näinä ilmastonmuutosten aikoina näinä haasteellisina aikoina edelleen me voimme silmin nähdä ylipakattuja tuotteita

arvoisa herra puhemies

mutta olennaista tässä nyt on se mitä ehkä keskustan sipilä ja muut edustajat eivät huomaa että me puhumme nyt niistä isoista talouspolitiikan linjoista niistä laajoista talouspolitiikan linjoista

arvoisa herra puhemies

kalmari lähti salista nimittäin nyt on vähän sammakoita ilmeisesti tänä päivänä liikenteessä

heinäluoma tuli valtiovarainministeriksi nämä tavoitteet puolitettiin mutta sitten kun kokoomus tuli hallitukseen ja tuli porvarihallitus niin pistettiin sitten till taas viitisentuhatta tavoitteeksi sinne

itse eläinihmisenä mietin moneen kertaan miksi ihmeessä on mahdollista että vaikka kissanruokaa ostaessa on neljä yksittäispakattua kissanruokaa niin sen lisäksi niitten ympäri menee vielä yksi pahvipakkaus jolla sitten varmistetaan että kuluttaja ostaa ne neljä kerralla

väittääkö hän nyt että koko valiokunta on populistinen koska nimenomaan energiatehokkuusvaatimus tulee koko valiokunnan lausumassa

ongelma on se arvoisa keskusta että teidän talouspoliittinen linjanne on tällä hetkellä nyt niin laaja että sinne mahtuvat kaikki maailman talouspoliittiset linjat sisään koska se on täysin ristiriitainen

kun tehdään vaikeita ratkaisuja tärkeintä on oikeudenmukaisuus ja tämä solidaarisuusvero on yksi esimerkki siitä että kun halutaan että uhraudutaan niin joskus täytyy sen isonkin ihmisen uhrautua eikä aina vain sen pienen

jos hän viittasi sosialidemokraattien vastalauseeseen niin aivan me olemme sitä mieltä että tämä ei riitä että esimerkiksi vuokra asuntoja peruskorjataan tämän tukimuodon kautta vaan pitemmällä tähtäimellä pitää katsoa että siellä hervannassa ja tesomalla ja täällä kontulassa ja muualla lähiöissä todellakin tehdään kunnon remontit

tästä se kurimus myös hyvin paljon johtuu

arvoisa herra puhemies

jälleen erittäin ajankohtainen kysymys sillä onhan niin että monta kertaa ennaltaehkäisy jos siihen laitetaan pieni panostus on iso säästö tulevaisuudessa inhimillisesti ja ihan jopa kokonaistaloudellisesti jos näin voi sanoa

puhemies

tämä muistuttaa minulle kovasti siitä viime kaudesta kun esimerkiksi silloinen ministeri pekkarinen joka kevät vaatimalla vaati itse itseltään hyväosaisia lamatalkoisiin pääomaveron nostoa sinnikkäästi vaaditte

meillä sosialidemokraateilla jos jossain kohtaa ympäristöverot nakertavat myös pieni ja keskituloisten kukkaroa on omat keinomme kompensoida näitä eli muun muassa perusvähennyksen nosto ja muita verohelpotuksia pieni ja keskituloisille

en ihmettele yhtään että täällä keskustalainen kansanedustaja kantaa huolta yliopistokeskusten tulevaisuudesta ja toteaa että se asia ei ole hallituksen suojeluksessa

kyllä minun tekisi mieli kysyä myös sitä mikä tässä on lopulta perussuomalaisten oma vaihtoehto ja miten arvioitte että teidän meiningillä sitten kävisi suomen kolmen an luottoluokitusten ja muuten

nämä ovat arvovalintoja

siksipä viimeksi tänään olen sanonut että haluaisin tulevaisuudessa nimenomaan kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän ehkäisyyn siten että tulen kutsumaan ensi vuoden alkupuolella pyöreän pöydän ääreen keskeiset asuntopoliittiset toimijat

rikkaiden veroja alennettiin

nyt on tämä hallitus nostanut pääomaveroa nyt tulee solidaarisuusvero

me olemme esittäneet että korkotukea myös perusparannuksen osalta parannetaan eli puolitetaan sielläkin omavastuukorkoa ekologisesti portaittain

hallituksella on talouspoliittinen linja

mielestäni edustaja pekkarinen te lupasitte lähteä tohlopin studiolta kotiin helsinkiin jos osoitan teille sen paperin millä edellinen hallitus tähän sitoutui ja se oli minulla mukana se oli se maaliskuun päätös missä tosiasiassa sitouduttiin siihen että tätä ervvn kapasiteettia tullaan kasvattamaan eikä sen silloin pitänyt mikään yllätys olla koska silloin pääministeri kiviniemi itse julkisuudessa totesi että näin tulee käymään

haluan tietää mikä on keskustan talouspoliittinen linja

tässä on iso ongelma käsissä ja vain huonoja ratkaisuja edessä ja silloin kun tilanne on se ei ole yhdentekevää miten suomalaisten veronmaksajien riskeihin varaudutaan

minä kysynkin ministeri urpilainen teiltä että jos tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta vertaa edellisen keskustavetoisen hallituksen toimia tämän hallituksen toimiin niin olisiko lopputulos ehkä sellainen että jopa edustaja pekkarisella olisi jonkinlaista aihetta tyytyväisyyteen

kyllä mielestäni tämä koulutuspolitiikka ja nimenomaan yliopistopolitiikka juuri nyt on tässä suhteessa huonoa aluepolitiikkaa myös sillä täytyyhän sen sivistyksen siemenen ja osaamisen olla muuallakin kuin vaan täällä pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

mielestäni se että tässä lisätalousarvion yhteydessä keskustelemme tästä kreikasta kuvaa sitä tarvetta mikä meillä nyt on täällä eduskunnassa

juuri siksi on hyvin tärkeää ihmettelen vähän sieltä kokoomuksenkin piiristä kuultua epäilyä siitä onko tämä vakuus nyt tärkeä se on eittämättä erittäin tärkeää että suomalaisten veronmaksajien saatavia turvataan ja riskejä rajataan tämän vakuusjärjestelyn kautta

pistäisimme nyt vähän viisaita päitä yhteen ja miettisimme miten voimme tulevaisuudessa yhteistyössä vielä paremmin tunnistaa ne syyt ja ne tilanteet mitkä saattavat johtaa siihen että ihminen jää vaille kotia

tästä on kysymys meidän vastalauseessamme me tarvitsemme lähiötalkoot tämä ei vielä riitä

siksi olemme esittäneet moneen kertaan konkreettisia toimia työllisyyden tukemiseksi

niinpä niin

nyt olisi viisasta tarttua hetkeen ja saavuttaa kaksi maalia yhdellä kertaa

tästä kannan kyllä tällä hetkellä todella todella isoa huolta

ihan tosissaan perussuomalaiset vielä ennen vaaleja te halusitte että polttoaineveroja tulisi laskea jotta kotitalouksien ostovoimaa voidaan parantaa

saada pääministeriltä ilmoitus siitä mikä tilanne on mikä sen vaikutus on euroopan taloudelle ja markkinoilla mikä vaikutus sillä on suomen taloudelle mikä vaikutus tällä tilanteella on suomen saataville

aivan samaahan myös teidän oma ministerinne silloinen ministeri joka nyt on eun kova vastustaja ei kyllä äänestänyt vastaan näissä silloin ministerinä ollessaan totesi muistaakseni lapin ylessä tai jossain talvella että tämä kehitys tulee tarkoittamaan tätä kaksinkertaistamista

kyllä minusta edellisen hallituksen traaginen virhe oli heittää sopimisen kulttuuri roskakoppiin ja olen erittäin tyytyväinen siitä ihan yleistalouspoliittisesti työllisyyden ja kaiken näkökulmasta että tämä sopimisen kulttuuri on palautettu ja sen lisäksi hallitus tekee merkittäviä toimia

paljon hyviä käytäntöjä on kehitetty

arvoisa puhemies

täältä oppositiosta käsin nyt on mielenkiintoista etukäteen seurata tätä hallituksen kehysriihtä kun tuntuu olevan niin että täällä hallituspuolueet nyt keskenään ovat erimielisiä ja riitelevät näistä asioista

järjestöt tekevät paljon tärkeää työtä valtio tukee esimerkiksi asumisneuvontatoimintaa ja haluan että nämä ennalta ehkäisevät keinot tulevat laajemmiksi

esitimme emu puskureiden käyttöönottoa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verovähennystä yrittäjille investointeja koulujen ja päiväkotien kuntoon laittamiseksi ja kotien rakentamiseksi työllisyysmäärärahoista huolehtimista sekä kannustusta pankeille jatkaa lyhennysvapaitaan

meitä kiinnostaa kovasti se että hallitus tulee pitämään linjansa tässä tiukan linjan että velkojen leikkaukseen ei suostuta ja vakuuksista pidetään kaikin voimin kiinni suomalaisen veronmaksajan saatavien turvaamiseksi

nämä kaikki on kuultu

on selvää että me tarvitsemme rahoitusmarkkinoilla tiukempaa sääntelyä tiukempaa valvontaa ja myös esimerkiksi rahakauppaa hillitsevää rahoitusmarkkinaveroa jonka suhteen sosialidemokraatit ovat olleet kansainvälisesti ja täällä suomessa hyvin aktiivisia

ja se mikä tässä nyt on mielenkiintoista arvoisa puhemies on se että kun täällä vedotaan siihen että on reilumpaa tehdä tämä kuin vaikkapa leikata pienituloisilta köyhiltä opiskelijoilta työttömiltä lapsiperheiltä eläkkeensaajilta niin tämä hallitushan on leikkaamassa juuri näiltä

esimerkiksi olen hyvin innostunut tästä asumisneuvontatoiminnasta ja haluan että sitä tullaan tulevaisuudessa juuri ennalta ehkäisevässä mielessä lisäämään

arvoisa puhemies

keskustapuolueella oli neljä vuotta aikaa tehdä näitä työssäjaksamistoimenpiteitä ja muita ja nyt te puhutte ihan samoista ratkaisuista kuin mitä hallitus jo käytännössä toteuttaa

mutta minä nyt toivon että se ratkaisu löytyy tietenkin siitä sdpn vaihtoehtobudjetista eli tehdään oikeudenmukaisempaa työllistävämpää politiikkaa ja sitä kautta me vältymme lisäleikkauksilta

kyllä minä toisaalta ymmärrän että keskustan täytyy tässä nyt kovasti kyseenalaistaa ja osoittaa syyttävällä sormella sosialidemokraatteja koska tietenkin se voi olla teille häkellyttävää että edellisen hallituksen linja tiukentui siinä vaiheessa kun te jäitte oppositioon

tänään puheenaiheena on tärkeä asia

se on se että nimenomaan näiden kokonaisvastuiden täytyy olla selvillä niin kansanedustajalla kuin minä toivoisin myös puhemies suomen kansalaisilla koska se on kuitenkin aina hyvin tärkeää että ihmisillä on selkeä tieto siitä missä mennään mitkä ovat suomen vastuut ja mahdollisimman syvällinen tietämys myös siitä mikä on ehkä se riski että ne realisoituvat jnp

minusta on aivan selvä arvoisa puhemies arvoisa hallitus että tällainen ilmoitus täytyy tulla ja koko eduskunnan täytyy päästä keskustelemaan tästä kreikka asiasta

kun äsken puheenvuorossani mainitsin että ulkoministeri soini juuri valitettavasti poistui salista niin olisi ollut erittäin tärkeää että hän olisi voinut osallistua tähän keskusteluun koska minun mielestäni kun kuuntelen esimerkiksi perussuomalaisten linjaa täällä nyt ei ole ihan selvää mikä teidän linjanne on tässä suhteessa

arvoisa herra puhemies

kiitän todella paljon tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä

ei pelkkä kolmas lukukausi nyt ihan riitä tähän ja siksi minulle tuleekin mieleen onko teidän perimmäinen tarkoituksenne nyt kuitenkin lähteä siihen samaan keskusteluun joka aikanaan rukan hangilta lähti että pakolla sitten eläkeikä ylös kun mikään muu ei auta

tehdään zyskowicz reilua politiikkaa siten että pienennetään pieni ja keskituloisen palkansaajan ja eläkkeensaajan verotusta jotta ostovoima pysyy parempana

esityksemme ovat edelleen käytettävissä

myös minua ovat järkyttäneet tämänkaltaiset uutiset monesti

arvoisa puhemies

nuorisoasioista vastaavana ministerinä voisin todeta että on hyvin tärkeää se että voimme kaiken kaikkiaan ehkäistä laajasti nuorten syrjäytymistä eri hallinnonalojen toimin

selonteon peräänkuuluttaman rakennusten energiatehokkaan peruskorjauksen suhteen se mihin hallitus toistaiseksi on pystynyt on ensi maaliskuusta vuoden loppuun kestävä suhdanneluonteinen avustusjakso

se vaatii tämän kehyksen hylkäämistä ja uuden työllistävän ja ihmisistä välittävän kehyksen laatimista

nämä ovat arvovalintoja

ensisijaisesti omistajat pääomittavat sitten valtio ja jos tällaista uutta mekanismia käytetään niin siihen tulee sitten liittymään nimenomaan omistusosuuksien saaminen takaisin eli tämä on vastikkeellista

tulemmeko saamaan tämän ilmoituksen kreikan tilanteesta ja tuletteko te hallituksessa pitämään kiinni tästä tiukasta linjasta suomalaisten veronmaksajien kannalta